tukipakettien miljardeilla ei kuitenkaan auteta espanjalaisia työttömiä asuntovelkaisia heitä joita nyt häädetään asunnoista jotka jäävät tyhjilleen ei auteta köyhiä eikä muita vaikeuksissa olevia ihmisiä

edellisen kerran tehtyjen tuloverolain muutosten mukaan turkulaisen komennusmiehen työskentelyn rauman telakalla on katsottu olleen tilapäistä siis verottomiin matkakorvauksiin oikeuttavaa jos työskentelyjakso on ollut alle kaksi vuotta

hallitus noudattaa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenvuorossakin toisteltuja latteuksia valtion omistuksen ja riskinoton vaaroista epäterveestä vaikutuksesta markkinoihin ja kilpailuun ja tehottomuudesta mutta työttömyys kasvaa teknologiateollisuuden tuotannosta on kadonnut pian puolet

työskentely on verohallituksen ohjeen mukaan voinut jatkua tilapäisenä jos komennustyöntekijä on ollut välillä kuuden kuukauden jakson työssä muualla ja palannut sen jälkeen työskentelemään tuolle telakalle

tässä heti aluksi teen hylkäysesityksen ja sitten lopuksi lausumaehdotuksen jos hylkäys ei toteudu

näiden säännösten kanssa telakoilla ja muuallakin teollisuuden komennuskohteissa on nyt nämä vuodet eletty

espanjan yhtynyt vasemmisto iu tuomitsi viime maanantaina antamassaan lausumassa jyrkästi eun ohjelman espanjan pankkien pelastamiseksi

ymmärtääkö hallitus että tarvitaan tekoja päätöksiä harkittua ja määrätietoista riskinottoa suomen teollisuuden tukijalkojen vahvistamiseksi

nyt näiden lakimuutosten tuloksena vanhoilla verohallituksen ohjeistuksilla hallitus ja valtiovarainministeriö voivat kyllä niistää nenäänsä tai kuivata korvantaustojaan

pääomatuloja saavat ovat edelleenkin verovapaa rälssi

ei kannata nähdä unia muun muassa arktisen osaamisen mahdollisuuksista ja jostakin tuntemattomasta aurinkokunnasta tänne lentävistä startup yrityksistä tai yrittäjille ilmestyvistä bisnesenkeleistä jos olemassa olevan arvokkaan teollisen potentiaalin ja perustan annetaan murentua vain siitä syystä että yritysten haalimien tilausten rahoitusratkaisut takkuavat ja valtiovallalta puuttuvat toimenpiteet näiden tukemiseksi

kuten esityksessä todetaan kyse on poikkeuksellisesta lainsäädännöstä ratkaisusta jossa sopimuksen määräykset saatetaan jälkikäteen voimaan osana järjestelyä koskevaa voimaansaattamislakia

heikoimmassa asemassa olevat laitetaan maksamaan rakenneohjelma sekä leikkaamalla julkisia palveluja että kiristämällä kunnallisveroja

euroryhmän ministerien päätös muuttaa aiemmin leikkaamisesta annetut suositukset velvoitteiksi

näin varmuudella tapahtuu jos huojennussuositusta ei jatketa koskemaan myös mainittuina vuosina maksettujen matkakorvausten mahdollista jälkiverottamista

kärjistäen voi sanoa että tälle hallitukselle on ominaista että polttavat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset ongelmat tunnistetaan tunnustetaan ja sen jälkeen asia puhutaan pois päiviltä

rakennepoliittisen ohjelman leikkausesitykset perustuvat ylimalkaiseen arvioon suomen taloustilanteesta ja kestävyysvajeen suuruudesta

espanjan yhtynyt vasemmisto vastustaa pankkitukipakettia ja siihen kytkettyjä talouskurisitoumuksia ja uusia leikkauksia ja vaatii kansanäänestystä asiassa

oireellista on että verottaja on lounais suomessa kieltäytynyt käsittelemästä komennusmiesten lisäselvityksiä joita he ovat liittäneet veroehdotustensa palautuksen yhteyteen

leikkaukset kohdistuvat epäoikeudenmukaisella tavalla vanhusväestöön lapsiin nuoriin ja työttömiin ja lisäävät hyvinvointi ja koulutuseroja

mutta jotakin kertoo hallituksen neuvottomuudesta että omistusratkaisut ovat yhä auki koko suomen laivanrakennusteollisuuden mitassa

toivon että edustajat ovat myöskin perehtyneet paitsi tähän voimaansaattamislakiin ja hallinnolliseen järjestelyyn myös itse sopimukseen

näin kävi vanhuspalveluongelmalle ja näin näyttää käyvän nuorisotyöttömyyttä torjumaan tarkoitetulle nuorisotakuulle

arvoisa herra puhemies

edustaja viitanen nosti esille tämän valtion ta loudellisen tutkimuskeskuksen muistion tulonjakovaikutuksista siis näiden sosiaalietuuksien korotusten ja välittömien verojen tulonjakovaikutuksista

viikonloppuna vilkkui sentään valoa kun turun telakan tui alusten rahoitusneuvottelut saatiin onnellisesti päätökseen

ohjelma vaarantaa suomalaisen yhteiskunnan eheyden

kun on tiedusteltu miksi selvityksiä ei ole käsitelty säännönmukaisessa verotuksessa heille on vastattu että verottaja ei niitä käsittele jotta oikeus jälkiverottamiseen säilyy ja jotta verovelvollinen ei saisi selvitysten perusteella luottamuksensuojaa

arvoisa herra puhemies

edustaja kurviselle haluan vielä tähdentää sitä että tässähän ei ole missään tapauksessa kysymys puolustusvoimien säästötoimesta vaan kustannusten kasvattamisesta

yhtynyt vasemmisto esittää vaihtoehtona finanssikriisin ratkaisemiseksi julkisen pankkisektorin luomista alkaen pelastettavien pankkien kansallistamisesta jotta voidaan varmistaa perheiden ja pk yritysten lainat

kun nuorelle on luvattu että hän saa kolmen kuukauden kuluessa työ tai koulutuspaikan niin todellisuudessa hän saa tuossa ajassa tapaamisajan te toimistossa ja sieltä ammattitaitoisen puhekaverin

tarvitaan valtion aktiivista omistajuutta alaa tuntevaa ja uskottavaa kotimaista yrityskonsortiota vahvistettuna venäläispanostuksilla suomalais venäläisen yhteistyön pohjan lujittamiseksi kauas tulevaisuuteen arktisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi

mutta huomautetaan että kuvatut tulonjakoarviot ovat verotukseen ja sosiaaliturvaan ehdotettujen muutosten laskennallisia vaikutuksia

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys pitää sisällään verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevia tuloverolain muutoksia

samalla yhtynyt vasemmisto kehottaa joukkotoimintaan kansalaisten etujen mukaisten vaihtoehtojen puolesta yhdessä tyytymättömien indignados liikkeen ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa

arvoisa herra puhemies

tämä veroviranomaisten menettely on räikeässä ristiriidassa verotusmenettelylain kanssa ja sotii kyllä myös verovelvollisen oikeusturvaa vastaan

tosin tämäkään ei ole varmaa nimittäin täällä edustaja mustajärvi käyttämässään puheenvuorossa totesi sen karun tosiasian että te toimistojen palvelukyky tällä hetkellä on todella dramaattisen heikko ja tapaamisaikoja sovitaan jo ensi vuodeksi

täytyy ihmetellä tätä miksi mentiin myös perustuslain kannalta näin arveluttavaa tietä hallinnollisen järjestelyn tietä

pidämme oikeana että koulutusta tiivistetään ja samalla kenttäkouluttajien määrää joukkuetta kohti lisätään

puhemies

todellisiin rakenneongelmiin hallitus ei uskalla tai halua puuttua

tämä on ainoa selkeä laskelma joka tässä on julkisuudessa ollut ja joka on julkisuudessa esitetty eikä sitä ole myöskään kukaan kiistänyt

lakihan edellyttää että verovelvollinen esittää säännönmukaisessa verotuksessa kaikki verotukseen mahdollisesti vaikuttavat tosiasiat

espanjalaisten ajaminen samaan ahdinkoon kuin kreikka kertoo paljon siitä että kriisissä ei todellakaan ole kyse kansalaisten eikä kansantalouksien pelastamisesta

tästä tietysti seurasi se että tämän esityksen käsittelystä tuli korostetun tekninen ja että se rajoittuu vain kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain säännöksiin ja määräykseen ja valiokuntakäsittely jäi myös suppeaksi ja muodolliseksi ilman että esityksen turvallisuus ja puolustuspoliittiset asiayhteydet olisi riittävästi avattu

olisi ollut kohtuullista että verojaoston puheenjohtaja ja valiokunnan puheenjohtaja olisivat aktiivisesti osallistuneet tähän tärkeään keskusteluun puhumattakaan tietenkin valtiovarainministeristä

puolustusvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa nousivat esille palvelusajan lyhentämiseen liittyvät taloudelliset vaikutukset varusmiesten toimeentuloon

tarvitaan siis samanlaisia toimenpiteitä viisitoista ennen kuin me olemme samalla köyhyysasteen tasolla

nyt näitä selvityksiä ei haluta ottaa vastaan ja perustelut aiempiin jälkiverotuskampanjoihin nähden ovatkin kääntyneet päälaelleen

tälle jos mille pitäisi hallituksen ja ministeriön ja työvoimahallinnon kyetä tekemään nopeasti jotakin

asevelvollisuuslain tämän muutoksen yhteydessä olisi ollut välttämätöntä että lakiesityksen valmistelussa olisi perusteellisemmin paneuduttu juuri näihin vaikutuksiin

edellisessä jälkiverotusaallossa jälkiverotuspäätöksiä lätkittiin juuri sillä perusteella että verovelvollinen ei ollut tehnyt veroilmoitusta tai lähettänyt erillistä selvitystä komennuskohteista ja työskentelyajoista vaan hyväksynyt veroehdotuksen johon maksetut päivärahat on merkitty työnantajan vuosi ilmoituksen sisältämien tietojen mukaisina

olen tätä asiaa varsin läheltä seurannut osallistunut komennusmiesten kamppailuun tässä asiassa ja todennut että niin hallitus on

lisätalousarvion työllisyyspanostusten puute hämmästyttää

puolustusvoimien säästötoimethan syntyvät kalliista puolustusmateriaalihankintaohjelmista joihin on sitouduttu ja toisaalta myös jatkuvasti kasvavista kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista jotka molemmat ovat välttämättömiä suomen nato yhteistyön tiivistämiseksi

mitä aiemmin sen parempi

on käymässä niin että jälleen tämänkin vaalikauden aikana sivuutetaan asevelvollisten taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan liittyvät kipeimmät epäkohdat

kysymyksessä on kuitenkin suomen ja naton välillä tehty järjestely ja sopimus turvallisuusluokitellun tiedon käytöstä välittämisestä suojaamisesta ja salaamisesta joka kattaa laajan alueen suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan merkittävästi vaikuttavaa nato yhteistyötä

mihalitus kun valtio kuin valtiovarainministeri ministeriö ja myös valiokuntien hallituspuolueiden edustajat ovat vältelleet palautetta vältelleet syvällistä perehtymistä tähän ongelmaan

ministeri katainen on tietysti oikeassa kun hän toteaa että työ ja tuottavuus tuovat veroja mutta veropohjaa ja veroja saadaan myös kun torjutaan harmaata taloutta ta lousrikollisuutta ja veronkiertoa

asevelvollisten ja heidän perheidensä toimeentulo varusmiespalvelusajan poislukeminen eläkekertymästä ja varusmiespalvelun hyväksiluettavuus siviiliopinnoissa

tuossa vaiheessa se ettei selvityksiä toimitettu vei komennusmiehiltä luottamuksensuojan

olen kysellyt tämän tästä teiltä mihin toimenpiteisiin olette ryhtynyt ulkomaalaista työvoimaa välittävien vuokrayritysten laajamittaisen ja jo vuosia jatkuneen veronkierron estämiseksi

nyt niitä selvityksiä säännönmukaisessa verotuksessa ei oteta vastaan eikä tutkita jotta verottaja säilyttäisi jälkiverotusoikeuden ja jotta verovelvollinen ei saisi luottamuksensuojaa

aivan yleisesti on todettava että yli kuusi vuotta jatkunut komennustyön syrjintä säännösten epäselvyys tulkinnanvaraisuus raskaat jälkiverot ja verottajan mielivalta eivät näillä muutoksilla korjaannu

siksi tarvitaan henkilöstön lopputilejä siksi tarvitaan varuskuntien lakkauttamisia

niihin vastaamisessa on kyse ennen muuta talouspolitiikasta sosiaalipolitiikasta ympäristöpolitiikasta demokraattisista vaikutusmahdollisuuksista ja kansainvälisestä yhteistyöstä

aluksi yhteys hallitusohjelmaan

hallitusohjelman mukaan edistetään palveluiden järjestämis ja tuotantovastuun selkeyttämistä ja eriyttämistä kunnissa ja edelleen edistetään hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittymistä

vuosi sitten sdpn ja vasemmistoliiton ryhmät lausuivat eriävässä mielipiteessään tämän vuoden budjetin osalta

olisi ollut kohtuullista että hallitus olisi kompensoinut lyhennyksestä johtuvaa sotilasavustuksen yhden kuukauden leikkausta palauttamalla kotiuttamisrahan

näin mielivaltaisesti toimitaan ja sen takia tämän mielivallan torjumiseksi tarvitaan tämä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ja muunkin opposition tukema lausumaehdotus jonka täällä ed

ministeri urpilainen on siis palaamassa kuusamon lumille

verohallituksen tarkastusyksikön ylitarkastaja pertti häkkinen on todennut lehtihaastattelussa joka minulla on tässä

jo lakiesityksen sisällön esittely ja tämä varsin heikkotasoinen mietintö johtavat harhaan

puolustusmäärärahojen sitominen pitkäaikaisiin ja ylisuuriin varusteluohjelmiin saattaa johtaa jo ensi vaalikaudella leikkauksiin puolustusvoimain muissa menoissa ja on osaltaan näin johtamassa myös esityksiin varuskuntien lopettamisista

tilanne kertoo tietenkin taloudellisesta tilanteesta ja yleisestä työttömyyden kasvusta mutta ennen kaikkea siitä että juuri noihin ikäluokkiin kohdistuvat varhaiseläkejärjestelmät on ajettu alas ja ainoa jäljellä oleva osa aikaeläke on nyt sitten mestauspölkyllä ja sen alasajo on jo käynnissä

kertaakaan näitä joukkoja ei ole käytetty ja hyvä on että ei ole käytetty muuten menot ja menetykset olisivat aivan toista luokkaa

palveluiden järjestämisvastuun ja tuotantovastuun eriyttäminen mitään typerämpää ei ole aikoihin keksitty

tämä esitys ei todellakaan laajenna komennusmiesten verovapaiden matkakustannusten maksuoikeutta vaan kaventaa sitä erittäin merkittävästi

puhemies

mutta tällä silmänkääntötempulla halutaan alleviivata sitä että palvelut tuottaa jatkossa yhä enenevässä määrin yksityinen yritys ja kunta toimii pääasiassa vain verojen kerääjänä ja laskujen maksajana

tuhannet laivanrakennusalan ja teollisuuden asennus huolto ja korjaustehtävissä työskentelevät liikkuvaa projektityötä tekevät komennustyöntekijät suljetaan verovapaiden matkakorvausten muun muassa päivärahaoikeuden ulkopuolelle

lopuksi perustelen hylkäysesitystä ja myöskin lausumaesitystä sillä että esitys ei sisällä hallinnollisen järjestelyn ja voimaan saatettavan sopimuksen kansainvälisoikeudellisia ja ihmisoikeuksiin liittyviä arviointeja vaikka syytä todella olisi ollut

se on laskua jota maksetaan suomen armeijan varustamiseksi natoon ja eun taistelujoukoissa eri puolilla maailmaa käytäviin sotiin muun muassa luonnonvarojen hallinnasta

myös asevelvollisuuden suorittamisen hyväksiluettavuus siviiliopinnoissa on perusteltua koska asevelvollisuuden suorittaminen lisää yleisiä kansalaisvalmiuksia mutta tavallisesti myös lykkää opintojen aloittamista tai aiheuttaa niihin keskeytyksiä

suomen ei pidä osallistua afganistanin sodan kaltaisiin operaatioihin vaan suomen tulee keskittyä rauhanpolitiikkaan ja rauhanturvatoiminnassa perinteisiin yk tehtäviin

hallitus kasaa lakimuutoksella merkittäviä esteitä ammattityövoiman liikkuvuudelle ja erityisosaamisen hyödyntämiselle muun muassa telakoilla

puhemies

me tiedämme että virallisessa eläkeopissa on yhtenään väitetty että varhaiseläkkeet ja niin sanottu työttömyysputki lyhentävät työuria ja vaikeuttavat ikääntyneiden työllistämistä

hallitus vaikenee täydellisesti myös siviilipalvelua suorittavien ja niin sanottujen totaalikieltäytyjien aseman ja oikeuksien kohennustarpeista

meillä tulee olla täällä rohkeutta ja realismia tehdä oikeita johtopäätöksiä ja päättää että eduskunta ei hyväksy sotilasosaston asettamista korkeaan valmiuteen selonteon tarkoittamissa tapauksissa ja suomi lopettaa kokonaan osallistumisen eun taistelujoukkoihin

työvoiman liikkuvuuden uudet esteet haittaavat suomessa toimivien telakoiden kilpailukykyä aivan kuten telakkajohtaja martin landtman totesi viime perjantaina maailman suurimman risteilijän vesillelaskutilaisuudessa turussa

tämän hetken tilastoista voi kyllä päätellä että suurella osalla varhaiseläke on vaihtunut avoimeen työttömyyteen eivätkä työurat ole suinkaan pidentyneet

valtakunnallisessa vertailussa edullisimmin terveyspalveluja tuottaneet turun kehyskunnat muun muassa raisio maksaisivat jatkossa turun tehottomuudesta pitkistä jonoista epätasaisesta laadusta selvästi kalliimman hinnan

vielä lopuksi haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja nostaa esille kysymyksen uskonnottomien asemasta niin asevelvollisuusaikana kuin ylipäätään puolustusvoimien toiminnassa

on selvää että entistä suurempi osa vanhemmasta väestä ikääntyneistä pitkään palvelleista usein raskasta ja kuluttavaa työtä tehneistä työläisistä putoaa avoimeen työttömyyteen työmarkkinatuelle ja lopulta kiitoksena pitkästä työurasta leikatuille vanhuuseläkkeille ja raskaisiin toimeentulo ja sosiaalisiin vaikeuksiin

kannatan ed

kun sen pitäisi koota suuren luokan elvytyspakettia se kokoaa suuren luokan karhunpalvelusta suomalaisille telakoille

käytännön seurauksena perusterveydenhuollon rahoitus kiristyy

eduskunta katsoo että vain aidot kansalliset turvallisuussyyt voivat olla peruste turvallisuusluokitellun tiedon salassapidolle

tietojen salaamista vakavissa ihmisoikeusrikoksissa ei voida perustella kansallisilla turvallisuussyillä

sitä voidaan auttaa vain kuntia auttamalla toisin sanoen perumalla mittavat valtionosuuksien leikkaukset jotka kipeimmin iskevät kuntien terveys ja vanhuspalveluihin

tämä vielä lisäyksenä itse tämän lain sisällön käsittelyyn

nämä luvut kertovat kyllä oikein kouriintuntuvasti sen mitkä ovat hallituksen erityistoimin tehtävät työllisyyspanostukset

kuntien käyttötalousmenojen keskimääräinen kasvuprosentti on lähivuosina kaksinkertainen verrattuna verotulojen ja valtionosuuksien kasvuprosenttiin nähden

mistä löytyvät tässä tulevaisuudennäkymässä ne vahvat kuntahartiat

vasenryhmä on omissa aloitteissaan vaatinut ehdottomasti voimakkaita panostuksia tämän vaikeutuvan työllisyystilanteen helpottamiseksi

niitä ei ole

on hyvä muistaa että käytäntö on ollut sama myös niillä työntekijöillä joiden työnantajan toimipaikkaa ei verottaja ole katsonut työntekijän varsinaiseksi työpaikaksi

puhemies

sairaanhoitopiirit ovat olleet kantona siinä kaskessa joka on haluttu raivata ter veydenhuollon palvelumarkkinoiden kehittämisen ja erikoissairaanhoidon palveluiden yksityistämisen tieltä hallitusohjelman mukaisesti